me tarvitsemme yhteistyötä libyan hallituksen kanssa ja onneksi siellä nyt on hauras hallitus koska esimerkiksi ykn siunauksen saaminen mandaatti on riippuvainen siitä että on yhteistyötä hallituksen kanssa

mikä vakaa valuutta se on kun kreikka irlanti ja portugali ovat kaulaansa myöten suossa

keskusvallalla ei ole valtaa

se on suuri menetys ja valtavan kriisin paikka se on ihan selvä asia

onkin kummallista että suomipoikia ovat suurimmalla innolla kansainvälisille kentille lähettämässä suomessa ne tahot jotka eivät kanna kovinkaan näkyvästi huolta suomen rajojen puolustamisesta ja suomalaisesta maanpuolustuksesta ja sen resursoinnista

arvoisa herra puhemies

miten tämä kierrättäminen tapahtuu

se tapahtuu niin että espanjalainen pankki pelkää pankkipakoa ja tallettajat siirtävät rahat vaikkapa nordeaan nordea suomen pankkiin suomen pankki euroopan keskuspankkiin ja euroopan keskuspankki lainaa ne taas hätärahoituksena millekä

herra pääministeri te ja kokoomus olette kohtalokasta seuraa

teille tuntuu olevan yleiseurooppalainen tapa että silloin se kansanäänestys kelpaa kun tulos on oikea mutta se oli väärä teidän kannaltanne ranskassa hollannissa ja irlannissa

ja sitten kun arvioidaan merkitystä niin meillä on esimerkiksi näitä rakenteita on nato kumppanuutta on unifiliä on näitä monia

kun te olitte valtiovarainministeri pääministerille kävi köpelösti ja kun te olette pääministeri niin valtiovarainministerille kävi köpelösti

jos ei ole hallitusta ei voi pyytää apua ja silloin ei ole ykn mandaattia ja kaikki muu on hankalampaa

tästä todennäköinen seuraava askel on se että kreikka joko hakee lisää rahaa tai joutuu velkasaneeraukseen

eli nyt hallitus teidän täytyy nimenomaan satsata peruskorjaamiseen lähiöihin putkiremontteihin energiatehokkuuteen

tämä on erinomaisen hyvä että sekä vanhat puolueet että vähän uudempiin vaatteisiin verhotut vanhat aatteet kysyvät tätä asiaa perussuomalaisilta kysyvät aivan oikeasti ja oikealta taholta

arvoisa herra puhemies

kuinka te tämän selitätte

mutta kysyisin hallitukselta nyt kun potkut uhkaavat monia ihmisiä

tässä tapauksessa se merkitsee sitä että otan julkisesti kantaa omana itsenäni ja myös siinä toimessa johonka minut on puolueeni puitteissa valittu

ette te tätä oikeastaan mitenkään pysty selittämään mutta minkä takia

me teemme niin kuin lupaamme

sitten kysyttiin palautussopimuksista

ja silloin edustaja arhinmäki jos olette hallituskyydissä ei käy tämmöinen silmänkääntötemppu että te täällä tiedonantoa vastustatte jonka toimitusministeristö tekee vaan sitten on totuus esissä

eikö teidän nyt julkisella sektorilla kunnilla valtiolla yliopistoissa järjestöissä kannattaisi tukea ja resursoida niitä jotka siellä tekevät tuotekehittelyä ja innovaatioita uutta työtä uutta ideaa koska uusilla ideoilla mielikuvituksella ja hyvillä korkealaatuisilla tuotteilla on kysyntää

kovin on kitkuista mutta haluan muistuttaa siitä että esimerkiksi ruotsilla on tämmöinen palautussopimus pakkopalautussopimus

sitten euroopan matematiikka on hauskaa

te olette lisänneet kivihiilen määrää

täällä meidän yhteisessä muotoilussa lukee

jaakonsaari tämä konflikti ei ratkea pelkillä aseilla

perussuomalaisten kanta tähän asiaan on selvä

tässä joku aika sitten myös kun vihreät ja vasemmistoliitto halusivat parantaa suhteellisuutta mikä sinänsä oikein oli yhdistettiin tiettyjä vaalipiirejä suomessa mutta ei kaikkia vaalipiirejä

vaikka sotilaallisen liittoutumattomuuden aukoton toteuttaminen keskinäisriippuvuuksien maailmassa ei ole tosiasiassa käytännössä enää mahdollista ja siinä alussa lukee asiantuntija arviot

afganistanilaiset ovat olleet monen anturan alla

tästä on nyt kysymys

on syytä vuoropuheluun

tällä viikolla te voitte olla tätä mieltä ensi viikolla ette voi enää olla tätä mieltä

se pitää tehdä niin että puu turve biotalous sitä kautta lähteä eteenpäin

suomesta on lähtenyt vapaaehtoisesti viisi lentokoneellista ja tämä on se mitä kautta nyt tätä asiaa hoidetaan

ja sitten periaate

tätä keskustelua seuraavalle kansanedustajalle ja kansalaiselle haluan sanoa että sukupuolineutraalin avioliittolain vastustaminen ei ole takapajuista ei ole epätasa arvoista niin kuin meille annetaan ymmärtää

se tarkoittaa sitä että suomi on sotilasliittoihin kuulumaton maa niin pitää olla mutta siinä merkityksessä mukana afganistanissa kforissa eun taistelujoukoissa ja eun yhteisessä ulko ja turvallisuuspolitiikassa olemme sotilasliittoihin kuulumaton maa mutta emme siinä merkityksessä puolueeton maa mitä olimme kylmän sodan aikana

venäjä on ulko ja turvallisuuspolitiikan keskeinen kysymys yllättävän vähän tästä asiasta on puhuttu tässä keskustelussa

heillä on pakistanin kanssa palautussopimus

tehtiinkö se parlamentaarisesti

alvin alarajan tuntuva nosto kasvuyrityksille viron mallinen yritysverotus eri yritysmuodoille tasapuolinen verokohtelu ja konkurssilainsäädännön uudistus energiapolitiikan perustaksi kohtuuhintainen ja kotimainen energia puun ja turpeen käyttö

katsotaan nyt sitä että te äänestitte vastaan

käsitykseni on toinen

kun tämä laki tehtiin jolla nyt siis pohjois karjala ja pohjois savo etelä savo ja kymi yhdistettiin niin samalla ei yhdistetty satakuntaa samalla ei yhdistetty lappia

ei niihin usko helsingin sanomien mielipidemittauksen mukaan puolet kansasta ollenkaan

meillä on tuottojenvaihtosopimus total return swap osin vielä itse kustannettu

kun tämmöistä on tapahtunut aikaisempien hallitusten aikana niin tässä hurskastelu on minun mielestäni kyllä aika suuressa roolissa kun ruvetaan tämän asian kanssa toimimaan

arvoisa herra puhemies

lisäksi mainitsemme aivan oikein omaishoidon tuki kelan hoidettavaksi aivan kuten valtiovarainministeriössä vaikuttava valtiosihteeri hetemäkikin

vakuus suojaa täysin saatavia tuottojenvaihtosopimus vain osittain ja pääasiassa niitä pankkeja jotka ovat avittamassa tässä että ne voivat velvollisuuksiaan noudattaa

ja kyllä meidän täytyy uskaltaa sanoa irakille ja afganistanille sekin kun neuvotellaan heitä koskevasta avusta pitää pystyä edellyttämään että te sitten hoidatte tämän puolen kun näitä palautuksia tulee että ne voidaan tehdä

se mikä jäi vielä sanomatta mutta sanon sen nyt

voin luvata sinulle

suomea kunnioitetaan venäjällä siksi että meillä on tahtoa puolustaa maatamme ja että se on tarpeen tullen tehty raskain uhrauksin

haluan tässä vaan tuoda esiin sen ongelman johon valiokunnan puheenjohtajakin viittasi että tarjonta tällä vakuutuspuolella on kyllä hämmästyttävän vähäistä

tämä on mielestäni tärkeää

tästä on kysymys ja minä olen aika varma että ne hallituspuolueiden ministerit tietävät kyllä mistä on kysymys ja hallitus yritti tämän vielä salata

se on hyvä kysymys

voiko tämä olla kokoomuksen linja

kun turvataan suomen lähetystöverkkoa niin se on pakko tehdä talouden palveluiden ja kaikkien näiden kanssa

käytännössä yksi ryhmä yksi toimija pystyy ikään kuin markkinoita säätelemään ja ohjaamaan

perussuomalaiset arvostavat sitä että olemme kasvavana puolueena saaneet jo kahteen kertaan olla mukana parlamentaarisessa seurantaryhmässä joka on taustalta omalta osaltaan valmistellut tätä selontekoa ja arvoisat kollegat pääministeri vanhanen ansaitsee tässä tunnustuksen toimiessaan viime hallituksen alussa puolustusministerinä

jaakonsaarikin odottaa

vieläkin jäi se ihan tolkuton viiden vuoden irtisanomissuoja ja vielä ketjutus

yksi on arktinen yhteistyö itämeri yhteistyö laajasti myös venäjä yhteistyö suomiruotsi yhteistyö rauhanvälitys ja transatlanttinen yhteistyö

kun se ei muuten onnistunut niin rahoitus tehtiin tätä kautta ja minun mielestäni valtiovarainvaliokunta teki aivan oikein

ihmettelen etenkin ettei kokoomus joka puhuu vastuusta pystynyt tätä ajamaan läpi

tämä koskee nimenomaan sellaista tapausta tämä yleinenkin asia että jos ihminen tässä tapauksessa urheilija joka viihdyttää meitä tekee työtään työpaikallaan tulee työkyvyttömäksi niin pitäähän siinä olla kunnon turva ihmisellä myös tulevaisuuteen

herra puhemies

sitten kun lähdetään siitä liikkeelle mitä siellä tapahtui ei georgia hyökännyt venäjälle vaan kapinallismaakuntaansa venäjä hyökkäsi georgiaan

korruptio on yksi kehitysavun suurimpia ongelmia

nämä kaikki tarvitaan

arvoisa puhemies

nyt näyttää olevan jo aika reippaasti vastauksia että jos puolustusministerin sallitaan täydentää

kun me katsomme mitä on tapahtunut vuosikymmenten aikana monet maat ovat saaneet miljardi miljarditolkulla ja ikävä kyllä siellä viimeisessä savimajassa olot ovat samat mutta eliitti juhlii

eihän tällä lailla voi ajatella

samaan aikaan olette leikkaamassa täältä määrärahoja mutta ei ole sellaista merirosvojahtia johonka te ette suomalaisia sotilaita olisi lähettämässä

sitten jos vielä tulee jotain mieleen niin mielelläni vastaan lisää

perussuomalaisten kimpussa ollaan tässä koko ajan hyvä niin se kuuluu demokratiaan mutta täällä pidetään näitä kosteasilmäisiä puheita ja kuitenkin suomi leikkaa kehitysapuaan hallituksen budjetin päätöksellä

nyt olemme jo voiman kasvun myötä luonnollisesti mukana

se ei parantunut niin paljoa kuin olisin toivonut mutta tiedän että monasti nämä asiat ovat myös hallitukselle arvovaltakysymyksiä

ja sitten arvoisa puhemies kysyn pääministeri kataiselta malin operaatiosta kun ranska painui maliin